naapurimaassa ruotsissa kauppojen vapaat aukioloajat ovat olleet käytössä jo melkein neljä vuosikymmentä ja siellä järjestelmä on toiminut hyvin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

on perin nurinkurista että hallitus on kiristämässä yrittäjien verotusta korottamalla pääomatuloveroa

työntekijän asema on luonnollisesti otettu huomioon lakia uudistettaessa sillä hallituksen esitys on laadittu palvelualojen ammattiliiton ja suomen kaupan liiton hyväksymältä pohjalta

tässä suhdannetilanteessa tulisi lisätä taloudellista toimeliaisuutta eikä näivettää yrittäjyyden edellytyksiä kuten hallitus on nyt tekemässä

vielä selkeämmin talouden ongelmat näkyvät kuluttajien ja yritysten luottamusindikaattoreissa

esitys pääomatulon tuloveroprosentin korottamisesta tulee mielestäni hylätä

arvoisa puhemies

siltä varalta ettei näin tapahdu katson ettei pääomatulon tuloveroprosentin kiristämistä tule kohdistaa toiminnalliseen pääomatuloon voisin lanseerata tässä uuden termin

toisin sanoen se ei saa kohdistua yksityisiin liikkeen ja ammatinharjoittajiin henkilöyhtiöiden osakkaisiin maatalouden harjoittajiin eikä metsätalouden harjoittajiin

yrittäjän aktiivipääomatulon verotus tulisi eriyttää puhtaan sijoittajan passiivipääomatulon verotuksesta

näin toteutuisi yritysmuotoneutraliteetti suhteessa yhteisöihin joiden tuloveroprosenttia hallitus esittää alennettavaksi

velkaantumisen tahtiin pitää kiinnittää huomiota mutta taantumaa kohti luisuvan taloustilanteen kannalta menoleikkaukset ja veronkorotukset ovat myrkkyä jotka heikentävät talouskasvua entisestään

äsken mainitun yksityiskohtaisen ehdotukseni takana ovat myös suomen yrittäjät ja mtk jotka ovat tätä muutkin kuin yhteisöt huomioon ottavaa äsken esittämääni veromallia yrittäneet viedä läpi

taantuman aikana ei tulisi lähteä rajuihin leikkauksiin vaan tulee kohdistaa lisää voimavaroja toimiin jotka edistävät talouskasvua

arvoisa puhemies

säästöleikkuriin joutuvat lisäksi oppilaitosten perusparannus ja laajentamishankkeet mikä merkitsee esimerkiksi sitä että kipeästi korjausta vaativia kouluja joista osa on niin sanottuja homekouluja ei rahoituksen puutteen vuoksi kyetä remontoimaan

leikkauksia tehdään myös tutkimuksen rahoitukseen

tutkimusmäärärahojen säästöjen seurauksena tapahtuu niin sanottua aivovientiä jolloin huippukoulutetut tutkijat siirtyvät työskentelemään ulkomaille

koulutuksesta leikkaaminen on riskialtista peliä sillä koulutus tulisi nähdä ennen kaikkea investointina tulevaisuuteen

arvoisa puhemies

käännetty verovelvollisuushan on poikkeus yleisen arvonlisäverojärjestelmän velvollisuudesta mutta voin yhtyä edustaja katajan verojaoston puheenjohtaja katajan ajatuksiin tässä että romualalle se varmasti sopii ja rakennusalalle jolla se on ollut jo lähes kolme vuotta voimassa

hallituksen uudistaessa suomea kansainvälisestikin vaikeassa taloustilanteessa on jouduttu puuttumaan kaikkien kansalaisryhmien valitettavasti myös eläkkeensaajien asemaan

on totta että ala itse suomen romukauppiaiden liitto sen edustajana teki tässä aloitteen

tällaisten uudistusten positiiviset vaikutukset kohdistuvat juuri pienituloisiin kansalaisiin parantaen heidän asemaansa ja vähentäen kansalaisten eriarvoisuutta

tässä käännetyssä arvonlisäverovelvollisuudessa olisi aika varma taho luotettava toimija kuten terästehdas tai sulattamo

kyse ei ole siis pelkästään menojen sopeuttamisesta vaan ennemminkin yhteiskuntamme toimintatapojen tarkastelusta ja uudistamisesta hyvin laaja alaisesti

ruotsissa siirryttiin romualalla käännettyyn arvonlisäverovelvollisuuteen viime vuoden alusta ja minusta tämä hallituksen esitys on ihan kannatettava ja hyvä

arvoisa puhemies

hallituksen käynnistämät toimet ovat kokonaisuus

hyvänä esimerkkinä tästä on iäkkäimmille kansalaisille eritoten tärkeiden sote palvelujen uudistaminen ja niiden kehittäminen kestävään suuntaan jolloin nykyistä edullisempi ja toimiva sairaanhoito olisi kaikkien kansalaisten saatavilla tasapuolisesti

arvoisa puhemies

yliopistolakiuudistuksen yhteydessä on käyty vilkas debatti koskien yliopistoyhteisön ulkopuolelta yliopiston hallitukseen valittavia jäseniä

jätevesikeskustelu on vellonut valtoimenaan jo jonkin aikaa

lausunto mahdollistaa kuitenkin kaikki järkevät ja tasapainoiset yliopistojen hallituskokoonpanot

perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan että lain pakottava säännös joka edellyttää ulkopuolisten jäsenten enemmistöä yliopiston hallituksessa olisi ristiriidassa perustuslain yliopiston itsehallintoa koskevan sääntelyn kanssa

ministeri havahtui itse allekirjoittamansa asetuksen tiukkuuteen ja sen soveltamisesta aiheutuviin suuriin kustannuksiin vasta viime kesänä kun hän uusi oman kiinteistönsä jätevesijärjestelmää

tässä yhteydessä ei ole syytä enemmälti arvioida pohjoisen tuen kehittämisratkaisua

yliopiston itsehallinnon vahvistamisen kannalta on kuitenkin tärkeää että yliopistoyhteisön eri ryhmät eli professorit muu henkilöstö ja opiskelijat ovat hallituksessa edustettuina

eniten jätevesiasetuksessa haja asutusalueiden asukkaita kismittää jäteveden puhdistusjärjestelmän asentamisen kalleus

sen sijaan haluan antaa maa ja metsätalousvaliokunnalle vilpittömän kiitoksen niistä muutoksista joita tehtiin hallituksen esitykseen

vaikeaselkoinen asetus ei myöskään lievennä kiinteistönomistajien epätietoisuutta siitä mikä puhdistusjärjestelmä olisi omalle kiinteistölle sopivin

näin taataan ettei yliopiston hallitukseen muodostu enemmistöä ulkopuolisista jäsenistä siis pakolla

tännehän tuli uusiksi perusteiksi viljelijän sairaudesta aiheutunut työkyvyttömyys tai sitten eläinlääkärin toteama eläintauti

valtiovarainministeri kataisen esittelemässä lisätalousarviossa on paljon hyvää ja välttämätöntä mutta minä ja moni muu täällä eduskunnassa on jäänyt kaipaamaan lisäystä kestävän metsätalouden rahoituslain mukaiseen tukeen

kalliita puhdistuslaitteita on väen vängällä yritetty myydä maaseudun asukkaille

jotta valintatilanne olisi todellinen ehdokkaita tulee olla perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla vähintään kaksinkertainen määrä valittaviin verrattuna

tilanne on vaikeutumassa kautta maan ennätysmäisen aikaisessa vaiheessa

yksityismetsien kestävän hoidon ja käytön edistämiseen tälle vuodelle osoitetusta rahoituksesta on lounais suomessa käytetty jo tässä vaiheessa noin kaksi kolmasosaa

näin säätiöyliopiston yhteinen monijäseninen hallintoelin aivan loistava sivistysvaliokunnan lanseeraama uusi yliopistokäsite muutoin poimisi puolet eli mieleisensä ehdokkaat

paljon julkisuutta saaneessa tekniikan maailman rakennusmaailma lehden pienpuhdistamovertailussa todetaan että käytännössä ei edes ole mahdollista valmistaa sellaista pienpuhdistamoa jossa asetuksen mukainen typenpoistovaatimus toteutuisi ympäri vuoden

lounais suomen metsäkeskus on toukokuun alussa joutunut keskeyttämään tukien maksatukset nuoren metsän hoitoon sekä energiapuun korjuuseen ja haketukseen kun maa ja metsätalousministeriön vahvistamassa käyttösuunnitelmassa näihin työlajeihin osoitetut varat ovat loppuneet

tämä on omiaan jopa vähentämään luottamusta hallituksen huhtikuussa hyväksymään uusiutuvan energian velvoitepakettiin vaikka päätelmä onkin mitä ilmeisimmin väärä niin uskon

arvoisa puhemies

jätevesiasetuksen toimeenpanoon on tulossa muutoksia mutta muutokset eivät kuitenkaan koske asetuksen puhdistusteholle asettamia vaatimuksia joihin olisi tarvittu lievennyksiä

arvoisa puhemies

vaikka itse olin tätä lausuntoa perustuslakivaliokunnassa antamassa voinen silti kysyä houkutteleeko tämä parhaita mahdollisia ehdokkaita hallituskandidaateiksi ja sitä kautta hallitukseen

momentti ei ole auki mutta tiedän että on keskusteltu täydentävästä esityksestä ja olisin kovin mielelläni kuullut valtiovarainministeri kataisen autenttisen vastauksen tähän kysymykseen kuinka paljon sitä on pohdittu mutta valitettavasti hän on jo ehtinyt poistua

sekin antaa hyvää joustoa

arvoisa puhemies

jotta yliopistot pystyvät vastaamaan uuden oikeushenkilöasemansa ja taloudellisen toimintavapauden tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin on yliopiston etu hyödyntää yliopiston ulkopuolelta tulevien hallituksen jäsenten kokemusta ja osaamista

kuopan kanssa että kyllähän ostovoima turvataan tässä

kun eläkeindeksi on sidottu hintakehitykseen niin keskimääräisellä kulutusrakenteella ostovoima turvataan mutta eläkkeensaaja ei pääse osalliseksi palkansaajien reaaliansioitten noususta jota on jatkuvasti tapahtunut

yliopiston toiminnan kannalta tulee huomata että hallitus vastaa yliopiston strategisista päätöksistä mutta ei puutu tutkimuksen tai opetuksen sisällöllisiin kysymyksiin

tämä lisälykkäys on asetuksen mukaan mahdollinen kun tarvittavat toimet ovat niiden kalleuden tai poikkeuksellisen teknisen vaativuuden vuoksi kiinteistönhaltijalle kohtuuttomia ja ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on pidettävä vähäisenä

eli jotta tämä taitettu indeksi korjattaisiin tietysti sitten pitäisi työeläkemaksuja entisestäänkin korottaa

yliopistot saavat tulevaisuudessa vähintään nykyisen suuruisen rahoituksen sillä yliopistojen toimintaan osoitetut määrärahat sidottaisiin niin sanottuun yliopistoindeksiin jonka rakenteesta ja painoarvoista säädettäisiin asetuksella

yksi kolikon kääntöpuoli on tietysti sekin jos ruvetaan muistelemaan että vasemmistoliitto oli kyllä sekä pääministeri paavo lipposen ensimmäisen että toisen hallituksen aikana kaksi kertaa itse taittamassa näitä ed

uusi laki antaisi kunnalle myös mahdollisuuden myöntää enintään viiden vuoden vapautuksen kerrallaan pitkäaikaisen sairauden tai työttömyyden taikka muun vastaavan syyn perusteella

valtaosa yliopistojen rahoituksesta tulisi edelleenkin valtiolta mutta uuden lain myötä yliopistojen peruspääomaa voidaan kasvattaa myös yksityisin lahjoituksin

arvoisa puhemies

kunta voi ympäristönsuojelumääräyksillä lieventää jäteveden käsittelyn vaatimuksia hajajätevesiasetuksen mukaisesti

ratkaisu ei tule olemaan helppo mutta ilman kansainvälistä ilmastosopimusta ei ilmaston lämpenemistä saada pysäytetyksi

lievennetyt vaatimukset voidaan antaa alueille joilla asutus on harvaa ja joilla kuormitukselle herkkiä vesistöjä tai pohjavesialueita ei ole lähistöllä

on helppoa yhtyä ilmastoguru nicholas sternin näkemykseen jonka mukaan sopeutuminen ilmastonmuutokseen tulee sitä kalliimmaksi mitä kau emmaksi toimenpiteitä lykätään

ilmastonmuutoksen torjumiseksi tarvitaan nopeita ja suuria päästövähennyksiä

tämä on hyvä asia

tavoitteen saavuttaminen eli vähäpäästöiseen yhteiskuntaan siirtyminen edellyttää konkreettisten toimenpiteiden ohella ilmastonäkökulman mukaan ottamista kaikkeen poliittiseen päätöksentekoon

se ei kuitenkaan muuta sitä seikkaa että jätevesiasetus on alun alkaen ympäristöministeriössä valmisteltu kovin teoreettiselta pohjalta ja se perustuu kyseenalaisiin taustaoletuksiin

tulevaisuusselonteossa linjataan että kasvihuonepäästöjen vähentämisessä etusijalle asetetaan energiatehokkuuden parantaminen ja energiansäästö kaikilla sektoreilla

kun hallitus mitä ilmeisimmin on pystyssä myös tämän välikysymyksen jälkeen kokoomuksellakin on vielä mahdollisuus näyttää kyntensä myös työn ääressä eikä pelkästään tämän salin puheissa

energiantuotanto onkin merkittävien päästövähennysmahdollisuuksiensa vuoksi tärkeässä asemassa siirryttäessä kohti vähäpäästöisempää maailmaa

tärkeää on myös että yhteiskunta kohtelee haja asutusalueen asukkaita tasapuolisesti suhteessa kunnallisten siirtoviemärien varrella asuviin

uusiutuvan energian osuutta pystytään kasvattamaan lisäämällä biopolttoaineiden lämpöpumppujen aurinkoenergian sekä tuuli ja vesivoiman käyttöä

uusiutuvan energian lisääminen edellyttää kuitenkin sen kannattavuuden parantamista erilaisten ohjauskeinojen avulla

työ ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän loppuraportin mukaan suomen tulee ottaa käyttöön markkinaehtoinen takuuhintajärjestelmä tuulivoimalla ja biokaasulla tuotetulle sähkölle

syöttötariffijärjestelmän käyttöönotto saisi liikkeelle miljardiluokan investoinnit tuulivoima ja biokaasuteollisuuteen

ilmastonäkökulman ohella uusiutuvan energian käytön lisäämistä voidaan perustella myös työllisyysnäkökulmasta sillä uusiutuvan energian tuotanto on hyvin työvoimaintensiivistä

arvoisa puhemies

energiateknologian tutkimus ja kehitystyössä suomi on kansainvälisessä vertailussa johtopaikoilla mutta energiainnovaatioiden käyttöönoton ja kaupallistamisen suhteen löytyy vielä työsarkaa

kestävä teknologia termillä viitataan kaikkiin niihin tuotteisiin ja palveluihin joiden käytöstä syntyy vähemmän ympäristöhaittoja kuin niiden vaihtoehdoista

tulevaisuusselonteon mukaan kestävästä teknologiasta pyritään tekemään uusi tukijalka suomen taloudelle

tämä on kannatettava linjaus

tämä edellyttää kotimaisen kestävän teknologian sektorin synnyttämistä ja myöhemmin kestävän teknologian tuotteiden ja palvelujen tuottamista maailmanmarkkinoille

resurssien ohjaaminen kestävän teknologian kehittämiseen voidaan nähdä investointina jolla kevennetään päästövähennysten kustannuksia tulevaisuudessa

pitkään matalana säilynyt korkotaso ja kohtuulliset korkomarginaalit ovat jo kaventaneet pankkien tuloksellista toimintaa

nämä aiheuttavat nousupaineita pankkien asiakkailta perimiin maksuihin ja korkomarginaaleihin jo ilman esillä olevaa lakiesitystä

jokainen pankeille tuleva uusi kustannustekijä heikentää myös pankkien mahdollisuutta säilyttää pankkisektorin olemassa olevia työpaikkoja

arvoisa puhemies

kuopan kanssa työeläkeindeksin laskennan oikeellisuudesta mutta en siihen nyt tässä ryhdy vaan totean vaan sen että kyllähän linjaus on se että eläkkeen ostovoima nimenomaan turvataan myös kansaneläkkeen ostovoima sehän on sataprosenttisesti sidottu elinkustannusindeksiin turvataan nimenomaan keskimääräisen kulutusrakenteen mukaan

suomen talous on taantumassa